asia

sopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

asia

asian käsittely päättyi

asia

keskustelua ei syntynyt

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asia

asia

asia

nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

asia

asia

asia

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

lakiehdotuksen

asia

keskustelua ei syntynyt

lakiehdotuksen

asian käsittely päättyi

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi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

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

asia

keskustelua ei syntynyt

keskustelua ei syntynyt

asia

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

sara wacker läsnäoleva täysistuntoon tiistaina viidestoista kahdeksatta kakskytäviisi tvkaksisataaviisitoista kello kymmenen tämä täysistunto päättynyt kiitos hän a asian käsittely päättyi